arvoisa puhemies

tässä on keskusteltu käsitteistä hyvinvointivaltio hyvinvointiyhteiskunta

tämä asiantuntijaryhmä ohjausryhmän tukemana sitten selkiytti ja rajasi tätä teemaa mutta kyllä minusta hyvin olennaista on että tässä eduskunnan keskustelussa keskustellaan myös siitä mitä tarkoittaa se että me sopeutamme tulevaisuudessa hyvinvointivaltiota sen järjestelmiä ja ensisijaisena tavoitteena säilytetään ihmisten hyvinvointi

tässä mielessä ehkä yksi olennainen kritiikin näkökulma liittyy nimenomaan tähän hyvinvointivaltion uudistamiseen näiden järjestelmien uudistumiseen ja sen vuoksi sosiaaliset innovaatiot on otettu aika painokkaasti tässä raportissa esille

nimittäin on selvästi nähtävissä että niitä uudistuksia mitä me tarvitsemme täällä hyvinvointivaltion rakenteissa hyvin hitaasti saadaan läpi viedyksi

yksi kiteytys on se että merkittävä osa innovaatioista tapahtuu tämän virallisen yhteiskunnan ulkopuolella

olen käyttänyt monessa yhteydessä esimerkkiä nuoresta innostuneesta arkkiatri arvo ylpöstä joka nuorena lääkärinä avasi neuvolajärjestelmän joka on tavallaan imeytynyt tähän hyvinvointivaltion kokonaisuuteen

mutta jos tämä valtio olisi ollut näin järjestelmäkeskeinen niin kuin se on tänä päivänä niin epäilen olisiko nuoren innostuneen lääkärin ylpön avaus tavoittanut maalia

mielestäni tässä on erittäin iso kysymys millä tavalla tätä ihmisen hyvinvointia vahvistetaan sillä kokonaisuudella joka suomalaisessa yhteiskunnassa palvelee hyvinvointia ja hyvinvoivaa elämää

arvoisa rouva puhemies

siis miljoona euroa tällaisen uuden erityisrahoitusyhtiön perustamiseen ei ole iso euromäärä mutta tämän erityisrahoitusyhtiön taustalla on erittäin merkittävät asiat

elikkä me olemme mukana erittäin isossa kansainvälisessä takausjärjestelyssä joka on ollut välttämätön ratkaisu tämän euroalueen ja euroopan unionin hyvin vaativan kriisin selkeyttämiseen

toivomme että tämän ratkaisun pohjalta me saamme sitä lisäaikaa jota tarvitaan koko euroalueen ja euroopan unionin talouden pysyvämpään vakauttamiseen

arvoisa puhemies

tartun tässä puheessani muutamaan periaatteelliseen asiaan ensinnäkin siihen että meidän poliittisina päättäjinä on äärimmäisen tärkeää nähdä se että vaikka nyt on käsillä kriisi mitkä tekijät ovat seuranneet edeltä

ja kyllä ylivoimaisesti merkittävin tekijä on se että me olemme velkaannuttaneet valtionta louksia ylläpitäneet näennäistä kilpailukykyä

sanoisin näin yksiselitteisesti

ylläpitäneet näennäistä kilpailukykyä

tähän liittyy myös se että me olemme tätä velaksi otettua pääomaa jakaneet sellaisiin käyttökohteisiin joilla monessa tapauksessa esimerkiksi kreikan tapauksessa on ruokittu niin sanotusti tyytyväisiä äänestäjiä sen sijaan että euroalueen maissa olisi panostettu todellisen kilpailukyvyn aikaansaamiseen

ajattelenkin näin että ehkä kaikkein parhain mittari on se että me olemme sitoutuneet yhteiseen vakaus ja kasvusopimukseen niihin yhteisiin kriteereihin ja on hämmentävää todeta tänä päivänä että suomen lisäksi ainoastaan luxemburg täyttää nämä kriteerit

tämän vuoksi arvoisa puhemies äärimmäistä huolellisuutta vaaditaan nyt koko eun alueella siinä että kun me toteutamme tiettyjä säästöjä me tulemme toteuttamaan eri jäsenmaissa veronkorotuksia että me kaikesta huolimatta säilytämme edellytykset aidon kilpailukyvyn rakentumiselle

tässä puristuksessa ei ole kysymys vain siitä että me olemme ylivelkaannuttaneet itsemme vaan on nimenomaan kysymys siitä millä tavalla luodaan euroopan unionin jäsenmaissa sellaisia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita joidenka kautta talous ja työllisyys aidosti vahvistuu

ranska ja saksa viittasivat kinttaalla näille yhteisille periaatteille

tässä on useimmissa puheenvuoroissa jopa osin syyllistetty suomen hallitusta ja hallituksen toimenpiteitä

kun sekä valtiovarainvaliokunnan että suuren valiokunnan kautta on saanut tätä tilannetta seurata kyllä minä antaisin varsin hyvän tunnustuksen niille pyrkimyksille mitä suomen hallituksen toimesta on tässä yhteisessä työssä tehty

mutta enemmänkin korostaisin sitä mitenkä hallitseva rooli on muutamalla keskeisellä jäsenmaalla varsinaisesti asioista päätettäessä

saksa ranska italia iso britannia ovat ne maat jotka viime kädessä määrittävät mitenkä myös periaatetasolla tullaan toimimaan

täällä on useammassa puheenvuorossa tarkasteltu sitä onko komissio se joka tulee arvioimaan jäsenmaiden budjetteja tietyllä tavalla tekemään etukäteisarvioinnin

minä en usko arvoisat kollegat että tämä käytäntö tulisi hyväksytyksi laajasti jäsenmaissa

ajattelen että riittää paljon kevyempi versio joka merkitsee sitä että ennen kuin varsinainen budjettiesitys annetaan tämän alustavan budjetin pohjalta käydään tarkastelua avointa keskustelua eri jäsenmaiden kesken ja tällä tavalla täsmennetään lähtökohdat mutta nimenomaan niin että jokainen jäsenvaltio säilyttää päätöksenteon lähtökohdat lujasti omissa käsissään

minusta tästä periaatteesta pitää myös suomen pitää kiinni ja kun me olemme hoitaneet asiamme hyvin niin minusta meillä ei ole tässä suhteessa mitään ongelmaa päinvastoin

sain olla edellisellä viikolla brysselissä jäsenvaltioiden valtiovarainvaliokuntien yhteisessä kokouksessa

jos olisin mennyt ranskan kansalliseen parlamenttiin kysymään lissabonin strategian sisältöä tuskin kukaan olisi kyennyt sitä kertomaan

tämä ohut yhteys ei voi olla jäsenvaltioiden luottamuksellisen yhteistyön perustana vaan luottamuksen vahvistaminen merkitsee sitä että me kansallisissa parlamenteissa perehdymme yhteisiin sitoumuksiin hyväksymme yhteiset sitoumukset ja toimimme myös luottamusta vahvistaen näitten yhteisten sitoumusten pohjalta mikä luo myös riittävän kilpailukyvyn jokaiselle jäsenvaltiolle ja myös euroopan unionille

se on tässä jo useammassa puheenvuorossa todettu ja tämä yhteisöveron tuoton kuntaosuuden nosto joka liittyy tähän verotilityslain muutokseen on todella hyvin perusteltu asia ja on juuri nyt paikallaan

ongelma kaiken kaikkiaan tämän yhteisöverotuoton jakamisessa on se mikä on myös edellä todettu nimittäin että tämä on suhdanneluontoinen ja tämä muutos ei tuo mitään pysyvää ratkaisua siihen erittäin mittavaan haasteeseen mikä liittyy kuntatalouksien tasapainon aikaansaamiseen

mutta arvoisa herra puhemies ajattelin että käytän vähän periaatteellisemman puheenvuoron koska tässä on käytetty puheenvuoroja joissa miekkaillaan minusta nyt hallituksen ja opposition kesken aika rohkenen sanoa näin halvoilla aseilla

tässä on käyty keskustelua myös siitä periaatteellisesta puolesta mikä on tulevaisuusvaliokunnan tulokulma mikä on ulkoasiainvaliokunnan rooli tässä

siksi erityisesti tartun siihen mitä tässä erittäin monissa opposition puheenvuoroissa on korostettu että hallitus vähättelee tätä talouden murrosta

minusta erittäin tärkeää on se että täällä isossa salissa käytäisiin keskustelua enemmän myös tällaisista suomen tulevaisuuden kannalta tärkeistä kokonaiskysymyksistä

arvoisa puhemies

vaikka eduskunta on ennen kaikkea lainsäädännön foorumi minusta silti keskustelua käytetään aivan liian paljon semmoiseen näennäiseen pilkunviilaukseen täällä isossa salissa

minusta on erittäin tärkeää että me huomaamme sen mitenkä nopeasti tämän murroksen aiheuttamiin vaatimuksiin on pyritty tarttumaan

useassa yhteydessä olen ottanut kantaa siihen että enemmän eduskuntatyössä pitäisi siirtää katsetta isoihin tulevaisuutta rakentaviin asioihin

silloin kun tulee joku isompi kokonaisuus josta meidän pitäisi tehdä johtopäätöksiä tärkeitä poliittisia johtopäätöksiä näille keskusteluille jää hyvin säästeliäästi tilaa eduskunnan nykyisissä käytännöissä

mutta minusta voi sanoa näin päin että oppositio vähättelee ja yksinkertaistaa sitä ilmiötä mistä tämä talouden murros on seurauksena

tämä lähestymistapa mitä merkitsevät euroopan turvallisuusrakenteet tulevaisuudessa on yksi niistä aihepiireistä joihinka meidän pitää iskeytyä selvästi lujemmin nimenomaan tässä tilanteessa jossa selvästi on nähtävissä iso globaali murrosajanjakso

jos tämä olisi niin yksinkertainen ongelma että todella suomen kansallisella budjettipolitiikalla me voisimme tasapainottaa ja ratkaista ne seuraukset mitkä tästä globaalista rahoituskriisistä koituvat pienelle suomelle minä uskon että sitä hyvää tahtoa kyllä on yllin kyllin mutta valitettavasti nyt haaste on aivan toista luokkaa

jos arvoisa puhemies sallii ottaisin vielä pari keskeistä tulokulmaa itse tähän asiaan

on paikallaan että tässä mietinnön tavallaan lähtökohtana on tämä global governance raportti jossa tarkastellaan nimenomaan globaalihallintaa sen vaativuutta

minusta tässä on hyvin tullut esille se miten suuri mahdollisuus venäjä on suomelle ja ennen kaikkea suomalaisille yrityksille

voi sanoa että tämän päivän tunnistettavat ilmiöt kertovat siitä mitä tarkoittaa hallinta miten saavutetaan sellainen tasapaino mistä voidaan aidosti käyttää käsitettä hallinta

pienen maan budjettipolitiikka ei pysty vastaamaan nyt yksin tähän haasteeseen mikä meillä on käsillä ja otan vertailun siitä mitä tämä tilanne tarkoittaa euroopan unionin sisällä

jos me vertaamme euroopan unionin sisäiseen olemukseen helposti unohtuu se että euroopan unioni on suurelta osin markkinoiden näkökulmasta kypsä erittäin kilpailtu markkina

venäjällä on potentiaalia paljon sellaisille perustuotteille joita suomessa on kehitetty ja tuotettu ja niiden esille saaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys

ennen kaikkea tämä kysymys nousee ihan uudella tavalla merkittäväksi koska nämä taloudelliset keskinäisriippuvuussuhteet joihinka myös mietintö kiinnittää huomiota nousevat ihan uuden tasoiseksi haasteeksi

minä ajattelen että jos teidän arvoisien sosialidemokraattien lääke toimisi niin kertokaa latvialaisille että nostakaa veroja ja pistäkää julkinen taloutenne kuntoon

mutta erityisesti haluan lyhyesti pysähtyä koillisväylän hyödyntämiseen arktisen tutkimus ja osaamisvalmiuden vahvistamiseen

minusta on perusteltua pysähtyä nimenomaan tähän kakkoskohtaan jossa skenaario hahmottaa hajautumista jossa kiinan ja aasian merkitys nousee yhä keskeisemmäksi ja tämän seurauksena tulee erilaisten muurien rakentuminen vahvojen talousmaiden ympärille jopa puhuisin käsitteellä tullimuurit

mutta minä oletan että tällä lääkkeellä tuskin latvian talous korjaantuu ja tässä tullaan juuri siihen paradoksiin että te laulatte vähän menneen talven lumilla nyt

silloin kun talous kasvaa kehittyy silloin tavallaan veroinstrumentilla on huomattavasti suurempi merkitys

mutta nyt kun tämä murros tavallaan pureutuu suomalaiseenkin yhteiskuntaan tullaan yksinkertaisesti kysymään sitä mistä me voimme verottaa mistä löytyy niitä verotuskohteita että me pystymme verotuottojen volyymia korottamaan

vaikka tänä päivänä se nähdään täysin mahdottomana niin se miten käydään tämmöistä talouden puolustustaistelua tulevina vuosina vuosikymmeninä on erittäin mielenkiintoinen ja iso kysymys

pulliainen jo tuossa edellä otti esille juuri tämän kiinan valtavan nousun joka ehkä on jäänyt liiankin ohueksi tässä arvioinnissa

jos löytyisi helppoja ratkaisuja tähänkin kun otetaan samanaikaisesti huomioon tämä kansainvälisen työn kilpailu valtava kansainvälisen työn kilpailu niin tässä mielessä toivon arvoisat sosialidemokraatit että käymme vähän rehellisempää ja syvempää analyysia myös tästä talouden kokonaistilanteesta ja niistä lääkkeistä millä me todella pystymme tähän vaativaan äärimmäisen vaativaan tilanteeseen vastaamaan

se mitä tarkoittaa kiinan hallinta kiinan omistajuus tänä päivänä globaalisti on yhtä kuin sitä että me olemme täysin uudessa asetelmassa verrattuna aikaan parikymmentä vuotta sitten

siksi sanon että kyllä hallituspuolueiden edustajien piirissä myös tunnistetaan tämä tilanteen vakavuus ja en hyväksy sitä että yksiselitteisesti sanotaan että tätä tilannetta vain vähätellään

tähän liittyen sanon myös meille hallituspuolueiden edustajille että kuntatalouden kuntoon saaminen ei onnistu nyt niillä eväillä mitkä ovat paras hankkeessa käsillä

meidän pitää pysähtyä syvällisemmin myös omalta puoleltamme arvioimaan mitä kautta me löydämme ne ratkaisut joilla todella tasapainotetaan tätä tilannetta

siksi on tärkeää että me käymme keskustelua jolla tarkennetaan ja täsmennetään jopa sitä arvoperustaa miltä tehdään ratkaisuja nyt kuntataloudessa ja kuntakentällä koska hyvänkin kasvutalouden aikana meillä kuntien paikallistalouksien talouden rapautuminen oli jo huolestuttavaa

jos ajatellaan tätä maailmanhallinnan rakennetta ja rakenteita nehän ovat hyvin pitkälle luotuja nimenomaan yhdysvallat keskeisesti

tässä mielessä tämän painopisteen siirtyminen on erittäin olennainen havainto ja sen vuoksi on perusteltua kysyä me olemme yksi euroopan unionin jäsenmaa mikä on todella euroopan unionin vaikuttamisen mahdollisuus

jos ajatellaan nyt mitä on lähitulevaisuudessa edessä on äärimmäisen suuri kysymys millä tavalla me säilytämme riittävän vahvuuden paikallistalouksissa

täällä tullaan niihin peruskysymyksiin millä tavalla säilytetään riittävä valtion rooli niitten tarvittavien palvelujen ylläpitämisessä mutta ennen kaikkea millä tavalla huolehdimme riittävästä työllisyydestä niistä toimenpiteistä joilla me näissä vaikeissa olosuhteissakin luomme uutta työtä ja tätä kautta vahvistamme myös paikallistalouksien työllisyystilannetta

jos ajatellaan viime vuosia on monia asioita ilmastokysymys ehkä parhain mittari siinä mielessä että euroopan unionin lähestyminen on ollut sitä että me olemme melkein niin kuin maailmanhallitsija mutta tosiasia on kuitenkin se että me olemme joutuneet myös niissä kysymyksissä toteamaan tämän suhteellisuuden

arvoisa puhemies

ja mitä tarkoittaa se että me tämän yhteisen näkemyksen siitä että talouspoliittista koordinaatiota tarvitaan sitä pitää vahvistaa mitenkä me sen hoidamme

minusta siinäkin olennaista on se että kun työllisyysvaroja leikattiin niin lähtökohtanahan oli nimenomaan se että työllisyystilanne oli parantunut ja on silloin luonnollista että myös tarvittavia määrärahoja supistetaan

mutta nyt kun työllisyystilanne vaikeutuu on yhtä luonnollista että hallitus varaa lisää määrärahoja tämän työllisyystilanteen tarpeen mukaisesti ja tässä mielessäkin minä toivon että me etenemme reaaliaikaisesti ei lietsomalla epätoivoa vaan toimimalla reaaliaikaisesti

meillä on ollut perusta sille että tämmöistä voisiko sanoa hallittua talouspolitiikkaa olisi voitu toteuttaa mutta sopimukset ovat osoittautuneet näennäisiksi

mitä tehdään jotta euroopassa nostetaan jäsenvaltioiden luottamustaso korkeammalle siis selvästi nykyistä korkeammalle

arvoisa puhemies

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö valtion tarkastusviraston kertomuksesta nostaa esille muutamia hyvin tärkeitä aihekokonaisuuksia

esiin nousee julkisen talouden kestävyysvaje mielenterveyspalveluiden kasvava tarve eun sosiaalirahaston tukien käytön heikko tuloksellisuus

voi sanoa että nämäkin ovat asioita jotka varmasti ovat perusteltuja mutta minusta edellä ed

juha korkeaoja pohti ihan lähtökohtaisesti niitä kysymyksiä mitenkä tämän tarkastusvaliokunnan hyvää työtä voitaisiin vielä vahvistaa ja tehostaa

silloin kun tarkastusvaliokunta perustettiin jotenkin pyrin itselleni hahmottamaan sitä että meillä on toistakymmentä vuotta toiminut tulevaisuusvaliokunta jonka perusidea oli se että me vahvistamme parlamentaarista näkemysvaltaa kirkastamme etuvaloja pyrimme paremmin hahmottamaan tässä epämääräisessä epävakaassa maastossa millä tavalla meidän perinteisiä vallan elementtejä sekä lainsäädäntövaltaa että budjettivaltaa tulee käyttää että me palvelemme parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja rakentumista

arvoisa puhemies

tässä mietinnössä minusta todetaan lyhyesti mutta ytimekkäästi erittäin olennainen asia että luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät ongelmat on tunnistettu eussa mutta keinot puuttua tilanteeseen ovat vielä kehitteillä

tähän liimautui sitten tätä seurantavaltaa minä käyttäisin tällaista nimitystä käyttävä tarkastusvaliokunta joka on hakemassa nyt omaa paikkaansa ja sinällään tehnyt ihan hyviä perusteltuja mietintöjä

siis ne ovat vasta kehitteillä ja tässä mielessä ajattelen että kun nyt suomi on tehnyt tällaisen luonnonvaraselonteon minusta tässä avautuu yksi aivan keskeinen vaikuttamisen alue suomen eu politiikalle

kun ajatellaan nyt valtion tarkastusviraston toimintaa ja sitä että me saisimme tähän seurantaulottuvuuteen riittävän voimakasta ja vahvaa otetta että se todella säteilee sekä lainsäädäntö ja budjettivaltaan mutta myös siihen ministeriöiden toimintaan jossa tapahtuu asioiden käytäntöön saattaminen niin kyllä minäkin jotenkin kaipaisin nyt sitä että me astuisimme selkeämmän askeleen kohti vielä vahvempaa priorisointia ja juuri niin kuin edellä ed

mitenkä suomi todella nousee ennakoivaksi toimijaksi koko eun luonnonvarapolitiikan osalta

minä en sulje pois sitä ettei näihin vaikutukseltaan pienempiinkin asioihin voida puuttua ja nostaa niitä ylös mutta tässä osittain tullaan myös ihan tämmöiseen esitystekniseenkin puoleen että meillä tässä eduskunnan käytännössä ja hallinnon käytännössä on asiakirja kuin asiakirja mietintö kuin mietintö se kirjoitetaan samanlaiselle paperille ja se painetaan samanlaiseen olemukseen jolloinka jotenkin lukijallekin vaikeutuu se että siellä se erityisen tärkeä ja merkityksellinen saisi riittävän tilan

arvoisa puhemies

pyrin vielä lyhyesti kiteyttämään ajatuksiani tästä vaalirahalaista lähinnä sen vuoksi että kun ei ollut tilaisuutta tämän lain lähetekeskustelussa käyttää puheenvuoroa ja tämän lain valmistelu on edennyt nyt tähän vaiheeseen missä muodossa laki tullaan hyväksymään laki on meillä aika lailla lopullisessa muodossa käsillä

siksi minä jotenkin kannustaisin kun puheenjohtaja ahdekin on paikalla jopa kysymään sitä voisiko tämmöistä priorisointia vahvistaa ja jollakin tavalla saada tätä mietinnön sisältöä esille sillä tavalla että sen vaikuttavuus siis hyvien asioiden esiin nostamisessa sen vaikuttavuus tulisi vahvistumaan

siksi otan yhden periaatteellisen näkökulman että kun keskustelu tästä vaalirahoituksesta ryöpsähti käyntiin median toimesta niin me aika yksiselitteisesti olemme hyväksyneet sen että oli hyvä että näin lähdettiin liikkeelle

nimittäin arvoisa puhemies minusta tämä ensimmäinen teema elikkä valtion tietohallinto ja it lainsäädännön valmistelu on ollut vuosien saatossa tarpeettoman paljon esillä suhteessa siihen mitenkä tällä alueella on kyetty etenemään

hyvin vähälle arviolle on jäänyt se mitä tämä lainsäädäntö merkitsee aidon kansanvallan näkökulmasta

minäkin hyväksyn sen että emme me suinkaan ole ihan kansakuntien pohjasakkaa kohtuullisuus tässä arvioinnissa on tarpeen mutta me emme ole siinä asemassa missä me parhaimmillamme voisimme olla

siksi tulemme siihen isoon peruskysymykseen mitenkä valtio ottaa riittävän vastuun niiden yhdenmukaistavien käytäntöjen läpiviemisessä että me saavutamme ne tehokkuus tuottavuushyödyt mitä me tällä tietoteknisellä nykyaikaisella käytännöllä pyrimme saavuttamaan

aika vähälle on jäänyt se keskustelu olisiko sittenkin tämä asia pitänyt panna ojennukseen puolueiden välisellä aidosti kansanvaltaisella toimintatavalla ja menettelyllä ja vasta sen jälkeen palata kysymään sitä tarvitaanko tämän tyyppisen asian ratkaisemisessa lainsäädäntöä joka johtaa siihen että pahimmillaan jo seuraavien vaalien jälkeen käydään lopullista vaalia suomalaisissa käräjäsaleissa

minä kertaan ajatuksen jonka olen joskus aikaisemman puheenkin yhteydessä tuonut esille että minusta on hämmentävää se että kaupan keskusliikkeet ja suomalaiset pankit jotka ovat yksityisiä toimijoita ovat pystyneet yhdenmukaistamaan ja yhteensovittamaan tietojärjestelmät

tämä on se näkökulma joka ei välttämättä kuulu siihen kansanvaltaiseen päätöksentekoon johonka viime kädessä meidän kansan valittujenkin valinnan pitäisi pohjautua

samanaikaisesti me julkisella puolella jossa meillä pitäisi olla monin verroin paremmat edellytykset luoda standardit yhtenevät käytännöt haparoimme ja etsimme semmoista lujaa otetta sen vuoksi kun kukaan ei ota ydinvastuuta määrittää yhteisiä pelisääntöjä

minä vielä pyrin selkeyttämään tätä omaa ajatustani että jos pienen lumijoen kunnan k kauppias taikka salen myymäläpäällikkö joutuisi vastaamaan koko tietojärjestelmästä niin onhan selvää että ei synny juuri mitään

minä pysäytän nimittäin siihen käytännön esimerkkiin minkä kokoisia ilmoituksia pääkaupunkiseudun ja meidän kasvukeskustemme päälehdissä kyseisellä euromäärällä pystytään toteuttamaan jolloinka me lähestymme sen käytännön ilmoitteluhinnoittelun kautta sitä että lähestytään yksityisyyden suojan ja vaalisalaisuuden rajapintaa

osittain henkisesti me olemme nyt tässä julkisen tietoyhteiskuntainfrastruktuurin rakentamisessa tässä tilassa että me odotamme niiltä ihmisiltä joilla ei ole riittävää valtavastuu suhdetta jonkinnäköistä kuntoon saattamista ja se ei ole mahdollista

tässä mielessä kyllä minusta maali on valtiovarainministeriö ensisijaisesti valtiovarainministeriö jonka pitäisi ottaa selvästi nykyistä lujempi ote näiden asioiden eteenpäinviemiseksi

tämän vuoksi perustelen sitä omaa käsitystäni jonka edellä toin esille että mielestäni puolueiden toimivien puolueiden vastuulla olisi ollut nousta huomattavasti vahvemmin löytämään ne yhteiset pelisäännöt joidenka pohjalta valmistaudutaan vaaleihin ja säilytetään budjettien kohtuullisuus

haluan kiteyttää oman näkemykseni siihen kun nyt samaan aikaan on käyty keskustelua kuntien palvelujen tehostamisen osalta että minusta monin verroin tärkeämpi kuin kuntaliitokset olisi tämän julkisen tietoinfrastruktuurin kuntoon saattaminen

nimittäin kyllä tässä kaupan keskusliikkeiden käytännössä on tilaa pienemmällekin kauppapaikalle ja myymälälle kun se tietohuolto ja tässä mielessä logistiikka toimii

mutta joka tapauksessa tämä on edistysaskel nykyiseen käytäntöön ja toivon mukaan tämä nyt päätettävä vaalirahoituslaki tulee osoittamaan myös käytännön toimivuuden ja ennen kaikkea vaikuttamaan siihen että myös kansalaisten osallistuminen rahallisesti vaalien onnistumiseen säilyy aitona mahdollisuutena koska joka tapauksessa vaalit tulevat myös jatkossakin tarvitsemaan rahaa

nyt me olemme näitten vanhojen toimintakäytäntöjen vankeja ja tätä kautta me puhumme sellaisesta tehottomuudesta jota periaatteessa nykypäivänä ei enää pitäisi olla ja jota ei suinkaan kuntaliitoksilla pystytä korjaamaan ellei tavallaan nousta ihan uudelle tasolle tietojärjestelmien hyväksikäytössä

arvoisa puhemies

tämä kaasuputkihankehan on sillä tavalla pragmaattinen kysymys että eurooppa tarvitsee energiaa venäjällä on toimittaa energiaa

osittain tätä toki on sotkenut myös tämä markkinaehtoisuuden tietty hämärä varjo joka on johtanut siihen että niin sanottua kilpailuttamista tapahtuu aivan väärän kokoisten toimeksiantojen osalta julkisella puolella

siinä mielessä voidaan sanoa että tämän erittäin merkittävän hankkeen toteuttaminen on parhaimmillaan jopa rauhanprojekti

siinä mielessä minä ajattelen että ne johtopäätökset joihinka hallitus on päätynyt ovat kaikella tavalla kannatettavia

siinä mielessä ehkä tämän raportin kaikkein tärkein ulottuvuus on se että me löydämme uuden lähestymistavan ja uuden toimintatavan jolla me hyödynnämme nykyistä selvästi paremmin menestyvän tulevaisuuden yhteiskunnan selkärankaa internetiä

en tartu näihin moniin hyviin asioihin mutta otan tämän havainnon euroopan sosiaalirahaston tukien käytöstä

tämä on erittäin oikea havainto

nimittäin käytännössähän ollaan tilanteessa että monet aktiiviset toimijat ovat kääntäneet selkänsä näitten rahastojen käytölle juuri sen vuoksi että ne ovat hallinnoinnin näkökulmasta niin raskaita ja byrokraattisia

kun kysymys on hyvin pitkälle meidän kotikutoisista käytännöistämme on äärimmäisen tärkeää että sinne löytyy semmoista virtaviivaistusta että hakijoina ja rahojen hyödyntäjinä ovat ne toimijat jotka voivat saada myös aikaan tuloksia

hoskonen totesi sen että on jotenkin hämmentävää mitenkä vasemmisto opposition suunnalta kritisoidaan hallitusta toimettomuudesta

eihän ole mitään merkitystä sillä jos me kaadamme tätä rahaa tänne byrokratiaan jossa tavallaan toiminnan ambitiotaso on niin alhainen ettei oikeastaan yritetäkään saada mitään muuta aikaan kuin sen että rahat käytetään

päinvastoin jos verrataan suomen hallituksen toimenpiteitä muihin euroopan unionin jäsenmaihin meidän pitäisi olla suomessa ylpeitä siitä tavasta siitä aktiivisuudesta millä hallitus on tarttunut elvytystoimenpiteisiin

minä melkein sanoisin näin että mitä virtaviivaisemmat mitä toimivammat käytännöt sitä enemmän me saamme aitoa kilpailua myös näihin hankkeisiin ja varmistettua sen että myös hankkeiden tuloksena on työpaikkoja uusia yrityksiä ja tuottavuutta

erityisen tärkeää on se että me varmistamme yritysrahoituksen sitä kautta huolehdimme työllisyyden hyvän tason säilymisestä

mutta kun pääministeri on poistunut niin haluaisin silti teiltä arvoisat ministerit kysyä nyt tämänhetkistä hallituksen käsitystä siitä voimmeko luottaa euroopan unionin jäsenmaiden yhteiseen tahtoon todella sitoutua niihin elvytystoimenpiteisiin mitä komissio on edellyttänyt ja mistä on yhteisesti on sovittu

kuitenkin tosiasia on se että eri jäsenmaiden valmius elvyttää on hyvin eritasoinen ja tässä suhteessa me suomena olemme varsin hyvässä asemassa että tämä laaja ohjelma on voitu käynnistää ja voidaan vahvasti viedä tämän kuluvan vuoden ja jo kevään aikana eteenpäin

tässä parissakin puheenvuorossa viitattiin valtiosihteeri raimo sailaksen kanava lehdessä olleeseen artikkeliin jonka teemana oli että poliitikot lintsaavat

minusta välttämättä tämä sailaksen vahvasti esille nostama politiikan vastuunoton näkökulma ei ehkä noissa puheenvuoroissa aivan riittävästi avautunut

kyllä minä sanoisin auki sen että kyllä sailaksen viesti oli se että poliitikkojen pitää nousta tekemään päätöksiä jotka eivät vain miellytä kansalaisia vaan jotka pitävät sisällään vastuun näkökulman

se on opintoaikojen lyhentäminen nopeampi siirtyminen opiskelusta työelämään asia jossa suomen on tulevina vuosina selvästi parannettava vauhtia

keskustelu on päätetty asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen eli

tässä oli merkille pantavaa että periaatteessa kollega ed

minusta tämä koko vaalilain uudistus toteuttaa tätä suhteellisuutta eduskuntavaalien näkökulmasta hyvin todennäköisesti paremmin kuin nykyinen käytäntö ja on näin myös oikeudenmukaisuutta vahvistava

asialla on puolensa ja puolensa mutta haluan omasta puolestani ihan ääneen sanoa että minusta on tärkeää että se rima ei nouse kohtuuttoman korkealle jonka yli voi päästä myös uusilla yhteiskuntaa kehittävillä aatteilla päämäärillä tavoitteilla

ihan lyhyesti haluan myös tähän euroopan parlamentin vaaliin liittyvään aluejakoon pysähtyä kun sain olla viime vaalissa mukana ja seurata sitä mitenkä vaikeaa kansalaisten on päästä kiinni koko euroopan parlamentin vaaliin

siis osallistumistaso äänestysprosentti on hyvin alhainen ja siinä mielessä minä ajattelen että tämmöinen tietty toisentyyppinen alueellinen jakautuminen voisi vahvistaa kiinnostusta sitoutumista myös euroopan parlamentin vaaliin

tämä esillä oleva lakiesitys muuntogeenisestä kasvintuotannosta on lähtökohtaisesti euroopan yhteisön komission antamaan suositukseen pohjautuva ja siinä mielessä asia joka on tarkoituksenmukaista luonnollisesti käsitellä meillä myös suomessa

tämä asian käsittely on nostanut useissa puheenvuoroissa esille myös sen periaatteellisen suhtautumisen geenimuunteluun ja kaiken kaikkiaan muuntogeenisten viljelykasvien tuotantoon tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla

jos ajatellaan tilannetta meillä suomessa ja kaiken kaikkiaan euroopan unionissa niin voidaan sanoa että me olemme tietyllä tavalla onnistuneet sivuuttamaan syvemmälle tunkeutuvan periaatteellisen keskustelun geenimuuntelusta ja tässä mielessä uskon että osaltaan nyt tämän lain käsittely tulee vauhdittamaan tätä keskustelua ja todellakin pakottamaan niihin periaatteellisiin valintoihin mihinkä me suomessa ja yleensäkin ottaen euroopan unionin maissa päädytään

jos ajatellaan kasvintuotantoa ja myös lihantuotantoa niin tämä etu on ilmeinen

se on hyväksyttävä tosiasia

minä jotenkin ajattelen kahta näkökulmaa joita vasten tätä keskustelua on syytä jatkaa ja syventää lisätä tietoisuutta auttaa itseämme myös poliitikkoina ymmärtämään mistä on ihan oikeasti kysymys

arvoisa puhemies

haluan muutaman ajatuksen nostaa esiin tähän työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan liittyen

toinen on tämä maailman ravinnontuotannon tilanne